viime hallituksen aikana pyrittäessä valtiontalouden tasapainottamiseen valui osa kaivatuista säästöistä valitettavasti kuntien harteille eikä myöskään kuntien tehtäviä pystytty karsimaan päinvastaisista tavoitteista huolimatta

mutta lumesta ja maneerit ja eriskummallista nykyinen hallitus on onneksi ottanut yhdeksi tehtäväkseen kuntatalouden vahvistamisen ja myös asettanut kuntataloutta koskevan tasapainon tavoitteet

oppositio on arvostellutta antaa hyviä vaihtoehtoja kuten vihreät pyytäisinkin arvon ministeriä vielä tarkentamaan missä aikataulussa nämä normitalkoot tällä hetkellä etenevät sekä toisena asiana kysyisin sitä millaisin toimin hallitus aikoo auttaa ja mahdollistaa kuntien elinkeinopolitiikan vahvistamista

edustaja heinonen on jälleen kerran kiinnittänyt tässäkin lakialoitteessaan huomiota äärimmäisen tärkeään seikkaan jolla parannettaisiin sekä kansalaisten konkreettista turvallisuutta että myös heidän kokemaansa turvallisuudentunnetta

näistä raaoista teoista tuomittu henkilö on toistuvista rikoksistaan huolimatta vapautumassa ensi syksynä siitäkin huolimatta että rikosseuraamuslaitos vieläpä käsittääkseni erittäin perustelluin syin vastustaa kyseisen aikanaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitun vangin vapautumista

keskustelua on herättänyt ja kansalaisia laajasti ihmetyttänyt myös se että sosiaalista verkostoa ja vankeusaikana suoritettua opiskelua on hovioikeudessa pidetty vapautumista puoltavina seikkoina

minun on hyvin vaikea uskoa sitä että nämä tai muut vastaavan kaltaiset tapahtumat olisivat omiaan lisäämään rikostuomioiden oikeudenmukaisuuden tuntua kansalaisten silmissä

lakialoitteessa esitetty muutos jonka mukaan rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön esittämä vastustus tai kohonnut riskiarvio vangin väkivaltaisesta käyttäytymisestä olisi sitova este vapautumiselle onkin esitetyin perustein erittäin toivottava

arvoisa puhemies

no nämä nyt eivät sitten kuukausitasolla toki kovin montaa euroa tee tietenkin pienituloisilla jokainen euro on tarpeen en sitä yhtään kiistä mutta kyllä valiokunnassa käytiin myös näitä vaikutuksia melko tarkkaan läpi asiantuntijalausuntojen perusteella joten siihen on kyllä kiinnitetty huomiota

myös tässä mietinnön tekstissä alaindeksissä mainitaan että esitys on toki pohjimmiltaan aavistuksen regressiivinen mutta muutos on hyvin lähellä nollaa ja määrälliset muutokset kohdistuvat selvimmin ylimpiin tuloluokkiin joihin kuuluvat asuvat yleensä keskimääräistä tilavammissa asunnoissa joten mielestäni tässä vastalauseessa mainittua tulonjakovaikutusten selvitystä ei tarvitse sen enempää tehdä eikä tätä tulonjakovaikutusta avata

tässä on nyt tätä aihetta jo aika laajasti käsitelty mutta totean nyt vielä itsekin sen että varsinkin tulonjakovaikutusten osalta tämä on todella oikeansuuntainen kuten myös opposition edustaja gustafsson tässä äsken totesi

no mitä sitten tulee tähän mainittuun asiaan eli tähän pieneen lapsukseen joka näihin yle asioihin nyt todella liittyi tässä asiaa valmisteltaessa niin pidän kyllä itsekin tärkeänä tätä perinnettä että yleisradio on nimenomaan eduskunnan parlamentaarisessa valvonnassa oleva yhtiö

hallituspuolueiden puolesta totean että tässä tosiaan oli tapahtunut pieni lapsus alun perin